halusin tämän sanoa koska pidän tavattoman huonona asiana sitä että vanhemman sukupolven pitää tulla eduskuntaan pyytämään lisää rahaa veteraanien kuntoutukseen ja veteraaneille

otan nyt yhden esimerkin

nyt te tämän tiedätte ja nyt toivon tietenkin että veteraanit tulevat saamaan sen mihin he ovat oikeutettuja ja mitä me olemme heille luvanneet

satoja asiantuntijoita kutsutaan helsinkiin lausuvat mielipiteensä asiasta esittävät paljon korjauksia laaditaan mittava mietintö jossa todetaan että olisi pitänyt ja pitäisi näin ja näin tehdä mutta lopputulos on se että hyvin pieniä korjauksia tehdään

ei tätä voi oikein oikeudenmukaisena pitää

ja niin kuin sanoin perusvähennyksen korottaminen auttaisi nimenomaan näitä joiden veroprosentti on yllättävän korkea pienestäkin tulosta

aivan kuten ed

herää kyllä kysymys onko tämä ajan ja rahan tuhlaamista

olen tästä aikaisemmin puhunut ja olen ehdottomasti sitä mieltä että tätä järjestelmää olisi syytä muuttaa paitsi siinä tapauksessa että eduskunta ottaa budjettivallan jonka laki sille on antanut myöskin omiin käsiinsä

ja ottaen huomioon että korkokanta on tänä päivänä alhainen ottaen huomioon että tämä trendi näyttää koko ajan kasvavan me saatamme vielä olla suurissa todella suurissa ongelmissa

kun kuuntelin valtiovarainministerin esitystä ja puheenvuoroa niin syntyi sellainen käsitys että budjetti on fiksu

kauppojen yhteisarvo on suurempi kuin tämän päivän bruttokansantulo

onko se sitten paras mahdollinen

jos tuollaisia määriä tehdään niin on päivänselvä asia että se on sama raha joka siirtyy taskusta toiseen moneen moneen kertaan saman päivän aikana ja loppupäässä on aina joku joka häviää ja ennemmin tai myöhemmin siis ennemmin tai myöhemmin sen tappion maksavat veronmaksajat

se on varmasti hallituksen mielestä paras mahdollinen mutta oppositiolla on hieman toisenlainen käsitys

tuo sana fiksu esiintyi aika monessa yhteydessä

sen me näimme nyt myöskin tällä hetkellä

tietenkin voisi kysyä onko fiksua puhua tiukasta menokurista verojen kiristämisen tarpeesta mutta kuitenkin olla ryhtymättä sellaisiin vaan siirtää ne seuraavalle hallitukselle

verotuksen periaatteista ei ole kovinkaan paljon puhuttu mutta haluan korostaa mitkä ovat ne periaatteet jotka ovat äärettömän tärkeitä kaiken suosio

minusta se ei ole reilua

se on enemmän raukkamaista

tiedetään mitä pitäisi tehdä ja sanotaan mitä pitäisi tehdä mutta ei kuitenkaan tehdä